vanhasen ja kiviniemen hallitukset ovat tehneet parhaansa että työttömyys ei repeäisi valloilleen

uskomme vakaasti että näin tapahtuu kun täällä ovat jo edustajat lupailleet että se ei heikennä tätä maaseudun rahoittamista ja tutkimusta ja kehittämistoimintaa

elvytyspolitiikka onnistui hyvin